minä ajattelisin myöskin näin että se missä hallituksen ja keskustan vaihtoehdot erityisesti poikkeavat toisistaan on perusturva

kyllä minun täytyy sanoa erityisesti kokoomuksen eduskuntaryhmää katson että täysin kotimaisessa omistuksessa olevan toimijan heikentäminen esimerkiksi tässä huutokaupassa sallitaan ilmeisesti ja tämä kilpailun vääristymä tulee maksatetuksi kuluttajilla

tämä historiallinen perusturvauudistus sisältyy kyllä meidänkin vaihtoehtoomme mutta sen lisäksi perusturvaa on paljon muutakin

minä toivon itse että nämä minimietuudet äitiys isyys vanhempainrahat ja sairauspäivärahat nostetaan kuluvien vuosien kehysten aikana sille tasolle mille nyt perusturvaa työttömyysetuuksien muodossa on nostettu

tässä maankäyttö ja rakennuslaissa on omasta mielestäni kyse siitä vallankäytöstä missä ja milloin rakentamisesta ja maankäytöstä päätetään

nyt kädenvääntöä on todellakin käyty siitä mikä on ministerin ministeriön maakuntien kaupunkiseutujen ja yksittäisten kuntien päätösvalta näissä asioissa

pidän tärkeänä että näistä asioista saadaan selviö koska joka maakunnassa tehdään ja taas uudistetaan maakuntakaavaa ja siellä otetaan todellista kosketusta ihan kuntien päätösvaltaakin ajatellen

arvoisa puhemies

ja seutukaavojen osalta ennen kaikkea niin kuin tässä hallituksen esityksessä ja ympäristövaliokunnan mietinnössä on tehty on yksittäisesti tarkasteltava näiden vähittäiskaupan suuryksiköiden tulevaisuutta

tästä on vallinnut laaja yksimielisyys miten ja mihin suuntaan tietoyhteiskuntakaarta kaarretaan tässä suomessa

on tärkeää siis saada linja sille missä näistä asioista päätetään ja mihin näistä pystytään myöskin valittamaan

arvoisa herra puhemies

maailma muuttuu koko ajan ympärillä ja sähköistyy ja kun puhumme esimerkiksi sote uudistuksesta niin tietoyhteiskunta on koko ajan läsnä kun kehitämme sosiaali ja terveyspuolen palveluita

pidän itse tärkeänä sitä että nähdään kokonaisuus kokonaisuus koko suomen alueella maakunnissakin mutta ei myöskään sitä päätösvaltaa kunnilta joilla on kaavoituksessa monopoli omalla tavallaan sitä paikallisuutta ei hävitetä

näyttää siltä että alueiden kehittäminen on jätetty meidän keskustalaisten harteille

me käytämme puhelinta matkaviestintää internetiä radiota televisiota päivittäin työssämme vapaa ajalla

puheenvuoroissa varmasti tuomme esille sitä mitä keskusta haluaa ja tahtoo alueiden kehittämisestä ja tulevasta rakennepoliittisesta ohjelmasta

elinkeinoelämän kehittäminen kuuluu edelleenkin kunnille seutukunnille ja sen täytyy olla myöskin tulevaisuutta

keskusta haluaa kehittää siis koko maata ja alueita alueiden ehdoilla ja paikallisilla vahvuuksilla ja niiden korostamisilla

tietoyhteiskunta on kaikkialla ja kun tätä tietoyhteiskuntakaarta on käsitelty niin on väistämättä tullut se tosiasia eteen että yli hallintokuntien meidän pitäisi miettiä tietoyhteiskunnan tilaa että se olisi kaikkien ulottuvilla saatavilla ja myöskin jokainen pysyisi mukana tässä kehityksessä

koko maata on pidettävä hyvässä iskussa koska jokaisella kansalaisella on oikeus asua elää ja yrittää ja harjoittaa omaa elinkeinoaan asuinpaikasta ja postinumerosta riippumatta

kaikkien eduskuntaryhmien puheissa vilahtivat sanat perusväylänpidon rahoitus

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

opposition välikysymyksen kärki on kohdistettu riittämättömiin toimenpiteisiin työttömyyden nujertamiseksi

heti kärkeen on yhdyttävä selontekomenettelyn kiittelijöiden kuoroon

suomi tarvitsee koko maan kehitystä ja alueiden voimavaroja jotta selviämme tästä tilanteesta eteenpäin

tämä laajaan lausuntokierrokseen sekä alueelliseen kuulemiseen perustuva vahvasti tulevaisuuteen tähyävä selonteko on malliesimerkki avoimesta ja osallistumiseen kannustavasta poliittisesta valmistelusta

meille sähköisten palveluiden käyttäjille erityisen tärkeää on sovellettavan tekniikan osalta se että se on ajantasaista turvallista helppokäyttöistä ja kaikkien ulottuvilla ja että se on myöskin kohtuuhintaista

kokonaistyöllisyyttä täystyöllisyyttä ei kyllä ole saavutettu eikä harmaata taloutta ole poistettu kokonaan mutta paljon on tehty niin kuin olemme tänään kuulleet

ministeri kyllönen te olette soratien päästä syvältä kainuusta ja varmasti tunnette perusväylästömme tason

on kuitenkin tunnistettava se että hallitus ajaa tällä hetkellä keskushallinnosta johdettua keskittämispolitiikkaa

valtioneuvoston selonteossa on huomioitu kattavasti tämän päivän ja tulevaisuuden liikennepoliittiset haasteet ja niitä totta vieköön meillä riittää

kun puhumme laajakaistasta joka kotiin niin ennen kaikkea alleviivaan kohtuuhintaisuutta tässä tapauksessa

ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää liikenteen kasvihuonepäästöjen merkittävää ja pikaista leikkaamista

tulevalla sääntelyllä ja tällä hallituksen esityksellä ja valiokunnan mietinnöllä pyritään siihen että turvataan sähköisen viestinnän tarjonta

pelkkä päästöpihien ajoneuvojen ja ympäristöystävällisempien polttoaineiden kehittely ei yksistään ongelmaa ratkaisee maine on turva etu ratkaise vaan tarvitaan myöskin liikkumistottumuksien muutoksia

työhyvinvointi lähtee jokaisen työntekijän voimavaroista työpaikan ilmapiiristä ja työelämän inhimillisyydestä ja näihin tarvitsemme lisää resursseja

laajakaistat ja internet yhteydet valitettavasti eivät kuitenkaan esimerkiksi ole kaikkien ulottuvilla puhumattakaan siitä että matkapuhelinverkko tämä vanha ja tarvittava olisi jokaisen saatavilla

kaupunkipolitiikka ja erilaiset valtion ja kaupunkien väliset kasvusopimukset ovat tulleet tämän hallituskauden aikana politiikkaan mukaan

koko lailla ekologiseen hevoskyytiin ei ole varmastikaan paluuta mutta omaa lihasvoimaa meidän tulee mahdollisuuksien salliessa käyttää paremmin hyödyksemme

siitä esimerkkinä on mal ja malpe sopimukset joissa maankäytön asumisen liikenteen palveluiden ja alueiden kehittämistä käytäisiin valtion ja keskuskaupunkien välisillä sopimuksilla

toivon että liikenneministeri ministeriöineen teemahankkeita miettiessään painottaa kevyen liikenteen kulkuyhteyksien parantamista ja rakentamista

perusinfraa nämä laajakaistayhteydet ovat totta vieköön ja kun aiomme toteuttaa erilaisia hankkeita suomessa esimerkiksi tämän sote uudistuksen mukaisesti niin palveluiden sähköistymisen ja palvelujen saamisen joka puolella suomea pitää olla turvattuna

arvoisa herra puhemies

polttoaineen hinnankorotukset ja ennen kaikkea työvoimapula tällä alalla koettelevat yrityksiä

pidän tärkeänä sitä että näitä mal ja malpe sopimuksia voitaisiin tehdä edelleen ei vain keskuskaupunkivetoisesti vaan valtion ja sen seutukunnan läheisten alueitten kanssa

suurin ponnistelu pitää tehdä työttömyys ja työmarkkinatukea sekä erilaisia vanhemmuuden tukia ja opintorahaa saavien kohdalla

kaluston ja henkilöstön kustannukset nousevat koko ajan

olemme yleensä puhuneet siitä että kaiken tämän laajakaistatoiminnan pitää olla toteutusneutraalia niin että mobiilit ja kiinteät valokuidut voisivat olla mahdollisia

on suorastaan virhe että lyhyenkin tai osa aikaisen työn tekemisestä rangaistaan niin että tukirahat menettää kokonaan

en voi olla sanomatta sitä että tämä hallituksen esitys ei kyllä millään tavalla paranna yrittäjyyttä suomessa eikä kuljetusyrittäjien asemaa vaikkakin direktiivin tarkoitusperän ymmärrän että liikenneturvallisuutta ja lepoaikaa ja kuljettajien jaksamista parannetaan

esimerkiksi pohjois pohjanmaalla oulun kaupunki ei yksistään ole mal sopimusta tehnyt ja allekirjoittanut vaan siinä ovat olleet sidosryhmänä jopa kauppakamari alueen yritykset ja maakuntaliitto tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa linjaamassa minkälaisia esimerkiksi maankäytön ja alueen kehittämisajatuksia viedään eteenpäin

lisäksi työsuhdematkalipun kehittäminen houkuttelevammaksi ja muutenkin joukkoliikenteen lippukäytänteiden kunta ja kulkuvälinerajat ylittävä yksinkertaistaminen ovat parhaillaan ajatustyön alla

ketä se työskentely tai työn vastaanottaminen kannustaa kun saman tulotason saa täyttämällä tukilappuja

silti alleviivaan sitä että tulevaisuudessa kun laajakaistahanke etenee myöskin valokuitu olisi mahdollinen esimerkki siitä että jos ja kun me haluamme sähköisistä palveluista esimerkiksi vientituotetta niin meillä pitää olla perusinfra kunnossa ja sitä se ei tällä hetkellä ole

harvaan asuttujen seutujen joukkoliikenteen palvelutason turvaamista tuorein keinoin pohditaan liikenne ja viestintäministeriössä selvitysmiehen johdolla

keskustan eduskuntaryhmä teki välikysymyksen maan hallitukselle siitä että haluamme vastauksen siihen miten sosiaali ja terveyspalvelut järjestetään ympäri suomen

kun itse tulin kuntapolitiikkaan mukaan niin silloin kuumimpina aiheina olivat juuri nämä seutukunnat ja muistaakseni edustaja martti korhonen oli silloin edustaja martti korhonen isillä on kuntaministerinä ja hän lanseerasi seutukunnat ja seutukuntien organisaation suomeen

kotikunta lähipalveluilla turvataan ne kaikkein tärkeimmät arjen palvelut

liikenneturvallisuuden parantaminen on toinen niistä jotka jo on toinen meitä jokaista lähelle tuleva nopeita toimenpiteitä vaativa asia

on hallitus jotakin saanut kuitenkin aikaan

hallitus on lanseerannut aivan oman harmaan talouden torjuntaohjelman jota noudatetaan ja jota työstetään koko ajan eteenpäin

tälläkin hetkellä meillä on voimassa ajo ja lepoaika asetus joka minun saamani palautteen mukaan on voimassa sillä tavalla että kun meillä on pitkät etäisyydet niin välttämättä se lepo ja tauko ei tule siihen oikeaan aikaan kun esimerkiksi se unirytmi olisi

aiemmat yritykset eivät ole valitettavasti liikenteessä vuosittaisten uhrien lukumäärää kuitenkaan laskeneet

lienee tässä aika paljon pureskeltavaa kuntaministerille ja teidän kaikille työryhmillenne

työnantajien ja etenkin yritysten toimintaedellytyksiä työntekijöiden palkkaamiseen edistetään erilaisilla palkka ja investointituilla esimerkiksi nuorten sanssi kortilla ja kelamaksujen poistolla

tarvitaan entistä tehokkaampaa valistusta ja valvontaa

me tarvitsemme kuntien välistä yhteistyötä peruspalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa elinkeinopolitiikassa ja maankäytössä

jos ja kun hallitus aikoo harjoittaa kuntien talouden kurjistamista eittämättä edessämme on kuntien pakkoliitoksia

liikennekasvatus on syytä aloittaa jo esikoululaisista lähtien kulkeehan yhä useampi lapsi jo hyvin nuoresta pitäen omin päin eskariin ja kouluun

arvoisa puhemies

saimme ministeri guzenina richardsonilta juuri uuden aikataulun tuleville valtuutetuille jotka sunnuntaina valitaan

näitä ei voida yksistään tehdä keskuskaupunkivetoisesti eikä yksittäisten kuntienkaan osalta vaan tarvitsemme jonkinasteista seutukuntayhteistyötä tästä tulevaisuuteen ja se voisi olla myöskin maakuntaliittojen harteilla

läpi koko vuoden valtion lisätalousarvioissa kohteena ovat olleet työllistävät toimenpiteet ja etenkin nuorisotyöttömyyden nujertaminen

kyllä voin ymmärtää niitä brysselin päässä olevia euroopan maita jotka ovat komissiossa ja myöskin siellä brysselin isossa parlamentissa äänestäneet tämän puolesta koska etäisyydethän siellä keski euroopassa ovat paljon lyhyemmät

olen siellä viisastunut sen verran että yhteiskuntamme uhkia ja haavoittuvuuksia ovat muutkin kuin maailman sodat

turvallisuusnäkökohdat on huomioitava entistä laajemmin myös kuljettajatutkinnoissa niin neli kuin kaksipyöräisten ajoneuvojen osalta ja tässä viittaan mopokorttien tärkeyteen

sotien sijaan meidän on varauduttava entistä paremmin kyberhyökkäyksiin ja sähköisten palvelimien teknisiin ongelmiin

me olemme kaukana näistä euroopan kauppamarkkinoista ja en millään tavalla voi ymmärtää sitä että suomessa me joudumme pistämään tämän lain voimaan

miten rajojen siirtely näiksi jättikunniksi oikein toimii kustannustehokkuuden kannalta ja mistä niitä riittäviä resursseja sitten oikein saadaan

nuoriin ja vastavalmistuneisiin on satsattu muun muassa lisäämällä palkkatukea työnantajille oppisopimuspaikkoja on lisätty työpajoja on lisätty yrittäjyyden starttirahoja ammatillista työvoimakoulutusta ja työnhakuneuvontaa on annettu lisää

uutta rakennerahastokautta on valmisteltu vuosia

joillakin konsteilla on myös turvavälineiden käytön välttämättömyys taattava kaikenikäisten teillä vesillä ja kevyen liikenteen väylillä kulkevien kalloihin

komission ministereiden ja ministeriöiden ja maakuntien välillä on käyty lukuisia keskusteluja ja erilaisia miitinkejä

häiriötilanteet ja kriisiajan viestintä teleyrityksen osalta tarkoittaa sitä että me tarvitsemme yhteistyötä viranomaisten puolella erittäin laajasti

liikenneturvan selvitys kertoo vajaan viidenneksen suomalaisista edelleen kuvittelevan turvavyön olevan auton takapenkillä vain koristeena

rakennerahastosta on käyty myös kansallista vääntöä suuralueiden pohjois ja itä suomen ja etelä ja länsi suomen välillä

punaisena lankana työllistämistoimenpiteissä tämän hallituskauden ja eduskunnan aikana on suomalaisen työn turvaaminen ja se periaate että työn tekeminen on parasta sosiaaliturvaa

jos järjen puhuminen ei auta olisi ehkäpä syytä harkita itseensä kohdistuvista laiminlyönneistä koituvien sakkorangaistusten korvaamista

arvoisa puhemies

erityisesti mieltä lämmittävät satsaukset raideliikenteen kehittämiseen jatkamalla pohjanmaan radan kunnostustöitä

kokkolan ja ylivieskan välisen rataosuuden tuleva kaksoisraiteistaminen parantaa junaliikenteen sujuvuutta merkittävästi

tänään on mittavia lakiesityksiä aloitteita tässä listalla ja me haluamme lämpimästi tukea niiden edistymistä myöskin hallituksen riveissä

barentsin alueen ja perämeren kaaren listaaminen tulevaisuudessa merkittävien valtioiden rajat ylittävien liikenneverkostojen luette loon antaa uskoa siihen että pohjois suomen maantiet raiteet ja meriväylät säilyvät jatkossakin hankelistojen kärkipäässä

valiokuntakäsittely kokonaisuudessaan oli varsin laajaa ja perusteellista ja toimijoiden kanssa käytiin monenlaisia hyviä keskusteluja

vielä enemmän pistää ihmetyttämään se että hallitus ei kompensoi eun rakennerahastoista menetettyjä varoja kansallisesti

yrittäjyyden edistämisen oikeastaan kaksi kestoaihetta joihin viime aikoina itse olen törmännyt ovat vanhemmuuden kustannusten jakautuminen työnantajien kesken sekä yrittäjyyden edistäminen niin että työntekijän palkkamenoihin avustuksia annettaisiin valtion tuesta

tämän vuoden aikana tuli myöskin todellakin eun lainsäädännöstä erilaisia viestejä ja direktiivejä joita meidän tuli sitten soveltaa ja saimme tähän käsittelyyn ne mukaan ja se on erittäin edistyksellistä

arvoisa herra puhemies

edustaja pirttilahti esitteli keskustan eduskuntaryhmän aloitteen tästä yksityisyrittäjien avustuksesta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin ja voin lämpimästi sitä kannustaa

tavoitteena on palkata pysyvästi maakunnalliset kyläasiamiehet

kylätoiminnan kautta maaseutua voidaan kehittää entistä paremmaksi paikaksi asumiselle työnteolle ja yrittäjyydelle

pienyritysten muodostamista verkostoista ennustetaan jopa uusia yrityselämän edelläkävijöitä suuryritysten tilalle

pohjaksi ehdottomasti olisi pitänyt jo vuosi sitten vuosia sitten ottaa ansaintaperiaate siis se minkä takia me suomessa saamme euroopan unionilta rakennerahoja käytettäväksemme

pohjana rakennerahoissa on pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityisrahat

yksinyrittäjien yritysten kasvun yksi suurimmista jarruttajista on liian suuri kynnys ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen

valtioneuvoston kestävät hankinnat periaatepäätös siitä että luomu ja kasvisruuan sekä sesongin mukaisen ruuan tarjoilemista lisätään valtionhallinnon keittiöissä on tärkeä esimerkki siitä että myös kuluttajille näiden ruokien käyttöä edistettäisiin

ne kuuluvat ihan lainsäädännöllisestikin itä ja pohjois suomeen pohjarahoina ja niitä ei voi sieltä alueelta ottaa pois mutta muut kriteerit sitten ovat häilyviä niin että niistä on käyty monenlaista vääntöä miten niitä kriteerejä painotetaan

harvaa asutusta koulupudokkaiden määrää miten korkea asteen tutkintoja on suoritettu eri alueilla

etenkin naisvaltaisilla aloilla ensimmäisen työntekijän palkkaaminen koetaan liian kalliiksi mahdollisen äitiyden mukanaan tuomien kustannusten pelossa

kriteereinä ovat myöskin työaste työttömyys bkt per asukas ja väestömäärä ja näiden turvin on sitten mietitty suomessa kansallinen rahoitus lähinnä näiden kahden suuralueen itä ja pohjois suomen ja etelä ja länsi suomen välillä

arvoisa puhemies

yksinyrittäjien työllistymisen helpottamiseksi keskusta haluaa nyt lain avustuksesta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin

on tunnustettava se tosiasia että itä ja pohjois suomi valitettavasti näissä neuvotteluissa taipuivat siihen että kun kriteerit otetaan huomioon niin niissä valoissa etelä ei olisi menestynyt ja saanut niin paljon rahaa kuin lopputulema on

tammikuussa tulevana vuonna käsitellään eduskunnassa kansallista ruokapolitiikkaa sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta ja toivon että tämä kouluruokailu esimerkiksi on siellä erittäin vilkkaassa keskustelussa

hallituksen energiapaketin yksi kantavista perusteluista on energiaomavaraisuutemme lisääminen ja tämä on aivan oikea suunta

tämän lisäksi starttirahasta on tehtävä houkuttelevampi jotta pieniä yrityksiä syntyisi lisää

arvoisa herra puhemies

olemme nyt aivan liiaksi riippuvaisia venäjältä tuotavasta energiasta kuten kivihiilestä maakaasusta ja myös siellä tuotetusta ydinvoimaenergiasta

vierailin maanantaina omalla kummimaatilallani utajärvellä jossa nuori lihakarjantuottaja kertoi omasta arjestaan ja ammatinharjoittamisestaan karua kieltä

tämä on poliittinen vääntö ja hallitus on näyttänyt sitten tätä alueellisen kehittämisen linjaa ja halunnut linjata sen miten rahat käytetään näitten suuralueitten välillä

kysymys kuuluukin ministeri pekkariselle